toivoisin että tässä keskustelussa perussuomalaiset viimein rehellisesti kertoisivat mielipiteensä siitä haluavatko he suomen ulos eurosta vai eivät

keskeisimmät panostukset liittyvät uutta kasvua ja tulevaisuutta luoviin osaamis ja innovaatioinvestointeihin sekä nopeasti työllistäviin liikenne ja asuntorakentamishankkeisiin

kun vastikään tapasin avoimen datan asiantuntijoita eräässä tilaisuudessa ja keskustelin heidän kanssaan niistä mahdollisuuksista joita esimerkiksi julkisten tietovarantojen avaaminen avoimen datan käyttöönoton edistäminen pitää sisällään ja siitä minkälaisia uusia innovaatioita ja yritysmahdollisuuksia nuo toimet pitävät sisällään niin uskon että myös tämä kehityslaboratorio on toimi jota kannattaa viedä eteenpäin

näihin laskennallisiin takausvastuisiin sisältyvät riskit liittyvät kuitenkin paljolti ervvn varainhankinnan jälleenrahoitus ja korkoriskiin eivät luottoriskiin kreikan maksukyvyttömyydestä

on totta että sekä edellinen hallitus että nykyinen hallitus on joutunut myöskin kiristämään polttoaineiden verotusta

kun yhteiskunnallinen ilmapiiri on yrittämiselle mahdollisimman suotuisa on enää elinkeinoelämämme mielikuvituksesta ja ammattitaidosta sekä ulkomaisista sijoittajista kiinni investoida uusiin kasvukohteisiin ja luoda lisää työpaikkoja

nuorissa piilee valtava potentiaali jota suomella ei todellakaan ole varaa hukata ei sen enempää inhimillisesti kuin kansantaloudellisestikaan

tämän hetken maailman ja euroopan taloudessa suuressa talouden epävarmuudessa omien toimiemme merkitys korostuu voimakkaasti

aikuisten koulutustason nostamiseen osoitetaan uusia määrärahoja ja lisäksi kasvavien yritysten innovaatio ja tutkimusrahoitukseen tehdään merkittäviä lisäpanostuksia

jos espanja taas toisen oppositiopuolueen keskustan esittämän mallin mukaisesti jätettäisiin yksin hoitamaan pankkiensa pääomittamista seurauksena olisi todennäköisesti koko maan kaatuminen muiden euromaiden hätälainojen varaan

yhdessä rakennepaketin ja työmarkkinaratkaisun kanssa ensi vuoden talousarvio sekä kuluvan vuoden kolmas lisätalousarvio muodostavat pohjan yhteistyön politiikalle

uskon että vakuusehtomme on merkittävästi vaikuttanut laajempaan eurooppalaiseen pohdintaan siitä miten ja millä ehdoilla mahdollisia tukitoimia olisi tulevaisuudessa tehtävä

me totta kai haluamme huolehtia suomalaisten yritysten kilpailukyvystä

luottoriskiin verrattuna nämä edellä mainitut jälleenrahoitus ja korkoriskit ovat huomattavasti pienemmät ja niiden hallintaa varten ervv on varautunut monella tapaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tästä kielii myös se nopea ja laaja kiinnostus vakuusmalliamme kohtaan joka syntyi vasta sen jälkeen kun vakuuksille oli jo ensin heinäkuun valtiovarainministerikokouksessa ja myöhemmin huippukokouksessa avattu mahdollisuus

edellisen vaalikauden keskeiset liikennehankkeet pidetään käynnissä

suomen takausvastuut nousivat koska edellinen pääministeri oli huippukokouksessa tekemässä päätöksen siitä että ervvn kapasiteettia kasvatetaan

suomi tarvitsee työtä ja sitä me näillä ratkaisuilla tarjoamme

työllisyyttä ja ostovoimaa tukevan ja talouden ennustettavuutta parantavan sopimuksen merkitys näin epävarmuuden aikana on erityisen suuri

seinäjokioulu radan loppuun saattaminen turvataan

yksi konkreettinen malli joka itse asiassa edellisen hallituksen aikana otettiin jo käyttöön mutta tämä hallitus on sitä jatkanut koskee sitä mahdollisuutta että ihminen voi myöskin opiskella itsellensä ammatin työttömyyskorvauksella

olemme tällä hallituskaudella päättäneet jo perusturvan historiallisesta korotuksesta solidaarisuusveroista vanhusten oikeudesta palveluihin ja nuorisotakuusta

toteutamme pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseksi kuntakokeilun

jos katsomme elinkustannuksia niin olen kyllä vakuuttunut siitä että nuo elinkustannukset vain jakautuvat toisella tapaa maaseudulla ja suurissa kaupungeissa

tuemme yritysten toimintaa mutta mihinkään verokilpailuun meillä ei ole mahdollisuutta lähteä ja uskon että verokilpailussa todellisuudessa ei ole voittajia on pelkästään häviäjiä

siinä on löydetty väylä jota pitkin valtiontaloudesta pidetään huolta tuetaan talouskasvua ja pidetään huolta myös oikeudenmukaisuudesta

eduskunnan käsittelemällä tiedonannolla suomi osaltaan päättää osallistumisestaan kreikan hallitun velkajärjestelyn ja siihen liittyvän lainaohjelman rahoittamiseen euroopan väliaikaisen kriisimekanismin ervvn kautta

sen sijaan keskustan puheenvuoron tulkitsen niin että vaikka puheenjohtaja sipilä on edustanut ikään kuin uutta poliittista kulttuuria silti keskusta ei ole valmis käymään keskustelua hallituksen kanssa ja se on tietenkin hyvin valitettavaa

se on totta että nämä ehdot ovat suomelle edullisia mutta nämä vakuusjärjestelyyn liittyvät ehdot eivät ole kaikille euromaille edullisia ja se johtuu siitä että osa euromaista ei saa markkinoilta niin edullisesti lainaa kuin suomi ja sitä kautta heillä ei ole mahdollisuutta pääomittaa tätä pysyvää mekanismia kerralla

ja tämän kaltainen järjestelmä tietenkin kannustaa myöskin siihen että jos ihminen menettää työpaikan eikä hänen osaamisellensa ole käyttöä työmarkkinoilla niin hän voi myöskin opiskella itsellensä uuden ammatin ja sitä kautta työllistyä

korkotaso nousisi suurella todennäköisyydellä sille tasolle jolla irlanti ja portugali olivat pakotettuja poistumaan kokonaan markkinoilta ja jäämään täysin julkisen tuen varaan

minä uskon itse niin että vaikka tällä hetkellä ict ala on isojen muutosten ja haasteiden keskellä niin silti meillä on edelleenkin mahdollisuuksia olla myöskin tällä saralla yksi edelläkävijä maailmanmarkkinoilla

opposition tehtävänä on tietenkin kriittisesti arvioida hallituksen esityksiä mutta myös esittää oma vaihtoehtonsa

maaseudulla taas on totta että varmasti liikkumiseen ja kulkemiseen kuluu suurempi osa omista tuloista kuin sitten esimerkiksi suurissa kaupungeissa ja pääkaupunkiseudulla

silloin kun tuo vakuussopimus tehtiin kreikkalaisten pankkien kanssa me yritimme löytää niin kuin pääministeri kuvasi ratkaisun jolla kreikan valtio olisi voinut olla juridinen sopimusosapuoli mutta se ei ollut mahdollista ja sen takia tuo juridinen sopimus tehtiin kreikkalaisten pankkien kanssa

me olemme jatkuvasti yhteydessä meidän kumppanimaihimme saamme tietoa siitä miten tilanne kreikassa etenee ja sen mukaan teemme totta kai myöskin omia varautumissuunnitelmia

arvoisa puhemies

siksi me jouduimme tekemään myös hyvin vaikeita päätöksiä kuten sähköveroon tehty korotus tai koulutuspuolen indeksien jäädytys

täytyy kuitenkin olla sillä lailla rehellinen edustaja soini että dieselverokanta on edelleenkin edullisempi jos katsomme mikä on bensan hinta eli kyllä se edelleenkin autoilijoille on edullisempi

laitevalmistuksessa tullaan varmasti siirtymään ohjelmistojen kehittämiseen mutta uskon että sektorin kokonaistyöllisyys on tulevaisuudessa jopa kasvussa ja tämän on muun muassa etla omassa arvioinnissaan myöskin todennut

suomi ei nyt esillä olevassa järjestelyssä eli tässä uudessa tukipaketissa lähetä suoraa rahaa kreikkaan vaan olemme mukana antamalla takauksia euroopan kriisimekanismille ervvlle

arvoisa puhemies

onneksi pienituloisimpien kansalaisten taakkaa voitiin helpottaa nostamalla kunnallisveron perusvähennystä työtulovähennystä ja korottamalla asumistukea

jos katsotaan maailmanmarkkinatilannetta niin dieselin hinta on noussut maailmanmarkkinoille ja totta kai se vaikuttaa myöskin omalta osaltansa pumppuhintoihin suomessa että ei tässä pelkästään tietenkään ole kysymys siitä minkälaisia veroratkaisuja ollaan tehty

syy miksi kreikan neljä pankkia lähti tähän vakuusjärjestelyyn mukaan on se että ilman tätä vakuusjärjestelyä kreikkalaiset pankit olisivat jääneet ilman rahoitusta osana kreikka kakkospakettia

arvoisa puhemies

ja sitten edustaja kiviniemi on kyllä maita joissa selkeästi on hyväksytty se että eurooppalainen yhteistyö tulee myöskin maksamaan ja sitä kautta hyväksytty että tämä kreikka tuottaa tappioita kulloisen maan veronmaksajille

tämä puolestaan edellyttäisi muun muassa pysyvän mekanismin evmn maksetun pääoman korottamista mikä olisi ongelmallista useille euromaille suomi mukaan lukien

arvoisa puhemies

ehkä tällä keskeisellä korostuksella toivon että myöskin eduskunta antaa tukensa näille panostuksille joilla me pyrimme vastaamaan näihin haastaviin aikoihin ja myöskin tähän elinkeinoelämän rakennemuutokseen

hallitus on hyvin tarkkaan valmistautunut niin budjettiriihiin kuin myöskin kehysriiheen viime talvena jolloin jouduimme tekemään merkittäviä ratkaisuja jotta voimme pelastaa hyvinvointivaltion rahoituksen huolehtia siitä että valtion velkaantuminen voidaan tulevaisuudessa taittaa ja myöskin yhteiskuntarakenteita uudistaa niin että kykenemme vastaanottamaan ne isot haasteet joita meillä tulevaisuudessa on

arvoisa puhemies

kun sijoittajat nyt kantavat omaa vastuutaan ja kun suomen riskejä vakuuksien kautta voidaan rajata on suomen osallistuminen kreikan uuteen tukiohjelmaan perusteltua

tärkeintä on kokonaisuus kokonaisuus joka turvaa hyvinvointivaltion myös tuleville sukupolville kokonaisuus joka jatkaa hallituksen isoa linjaa oikeudenmukaisesti toteutetusta sopeutuksesta kokonaisuus joka kääntää velkasuhteen laskuun ja poistaa kestävyysvajeen kokonaisuus joka osoittaa että suomi hoitaa tiukan paikan tullen omat asiansa

arvoisa puhemies

niin kuin sanoin jos tulevaisuudessa joudumme vielä tarkastelemaan sekä bensiinin että dieselin veron korottamista niin siinä vaiheessa täytyy myöskin arvioida mitä vaikutuksia sillä on erityisesti kuljetusyrittäjiin joiden toiminnalla on kuitenkin sekä tärkeä vaikutus koko meidän teolliseen ketjuumme että myöskin tärkeä vaikutus työllistäjänä

se on yksinkertainen selitys mutta se on hyvin looginen selitys koska kreikkalaiset pankit tarvitsivat rahoituksen osana kreikka kakkospakettia ja sitä rahoitusta ei olisi tullut koska suomi ei olisi antanut sille vihreää valoa ilman meille tulevaa vakuusjärjestelyä

arvoisa puhemies

sen takia nyt vastausta odotamme kreikalta ja haluamme kuulla mikä on heidän tahtotilansa laittaa omaa talouttansa kuntoon

voinko minä tänä keväänä ilmoittaa luottoluokittajille että kaikki suomen poliittiset puolueet riippumatta siitä ovatko ne oppositiossa vai hallituksessa ovat sitoutuneita valtion velkaantumisen taittamiseen ja voinko kertoa heille aikataulun jolla siihen on sitouduttu ja voinko kertoa että me olemme sitoutuneet myös siihen suuruusluokkaan jolla tuohon tavoitteeseen päästään

mutta tätä periaatetta suomi ja nykyinen hallitus ei hyväksy ja juuri tästä syystä me olemme vaatimassa vakuuksia jotta me voimme minimoida veronmaksajille koituvat riskit ja sitä kautta turvata suomen valtion taloutta

sen jälkeen selvitimme kreikan nykyisen ohjelman joka on yhdessä kumppaneiden kanssa sovittu eli kansainvälisen valuuttarahaston euroopan komission euroopan keskuspankin euromaiden kesken yhdessä sovittu rakenneuudistusohjelma kreikan talouteen

venäjähän on myöntänyt kyprokselle jo aikaisemmin kahdenvälistä lainaa ja olen itse käynyt kollegani siluanovin kanssa keskustelua siis venäjän valtiovarainministerin kanssa siitä mahdollisuudesta että he olisivat mukana jollain lailla nyt tässä uudessakin kyproksen lainaohjelmassa

nämäkin ratkaisut tehdään epävarmuuden vallitessa ja ne ovat aina vaikeita mutta sitä vastuunkanto suomesta ja euroopasta edellyttää

raamisopimus on paitsi ostovoimaa kilpailukykyä ja työllisyyttä turvaava myös merkittävä askel työelämän laadun ja sosiaaliturvan kehittämisessä

yksi keskeinen syy siihen oli vaalit eli kreikan poliittinen tilanne ajautui sellaiseen pisteeseen että maassa käytiin peräkkäin kahdet vaalit

arvoisa puhemies

mitä tulee sitten velkajärjestelyyn edustaja pekkarinen jonka pitkää uraa eduskunnassa suuresti kunnioitan tietää erittäin hyvin että velkajärjestely velkojen anteeksianto edellyttää euromaiden yksimielistä päätöstä

kysymys on suurista muutoksista jotta vapaasti mellastavat markkinavoimat eivät jatkossa enää voi laittaa kokonaisia valtioita ja valtioryhmiä polvilleen